kallis on oikealla asialla kun hän on omaishoidon tuen saajien ja perhepäivähoitajien asialla mutta täysin väärällä keinolla

omaishoidon tuesta annetun lain mukaan omaishoidon tuki on kokonaisuus joka muodostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista sekä hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista

siis kysymyshän on siitä että korotettaisiin kaikkien palkkatulonsaajien tulonhankkimisvähennystä ja arvioni on että tämä uudistus on huomattavasti kalliimpi kuin ed

sanoma ja aikakauslehtien alennettu verokanta koskee ainoastaan tavaroiden eli lehden painettujen kappaleiden tilausmyyntiä eikä sitä sovelleta painettujen lehtien sähköisten näköiskappaleiden tai sähköisten lehtien myynteihin jotka ovat palvelua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pienpuun energiatuen oli alun alkaen tarkoitus merkitä lisäystä vallitsevaan metsätalouden rahoitustuen siis kemera tuen tasoon

ne ovat kilpailukykyä parantavia valmistelevia toimia jotka tulevat kukoistukseensa vasta siinä vaiheessa kun kysyntä globaaleilla markkinoilla kasvaa niin että suomenkin kustannustasolla tuotetut palvelut ja tavarat alkavat käydä kaupaksi

arvoisa puhemies

kannatan tätä edustaja jääskeläisen lakialoitetta joka on kaikinpuolisesti tasa arvoa edistävä ja muutenkin hyvä

aika monissa tapauksissa on jouduttu ongelmiin esimerkiksi yritysten ja myös maatilojen sukupolvenvaihdoksissa kun edunvalvontavaltuutus on kokonaan puuttunut ja asia on sitten joutunut yleisen maistraatin edunvalvojan käsiin ja asiat ovat voineet jumiutua vuosikymmeniksi

arvoisa puhemies

ministeri koskisen toivoisi käyttävän puolueensa arvatakseni hyviä suhteita metsäteollisuuden etujärjestöön ja panevan asiassa tuulemaan suomen koko metsäsektorin edut huomioon ottavalla tavalla

tämähän on tosi hyvä asia

tämä edunvalvontavaltuutus on kai tarkoitettu tässä meidän lainsäädännössämme annettavaksi läheiselle sukulaiselle tai muulle läheiselle mutta tämä edustaja ojala niemelän esille tuoma mahdollisuus että se voitaisiin antaa paitsi luonnolliselle henkilölle myös oikeushenkilölle on varmasti hyvinkin pohdinnan arvoinen

mutta kysyisin edustaja jääskeläiseltä joka on varmasti hyvin syvällisesti pohtinut tätä lakialoitettaan kuka sitten maksaisi sen toisen puolen kun eläke ilmeisesti kuitenkin maksettaisiin täytenä

suomen tulee olla tässä asiassa aktiivinen ja ajaa digitaalisille sisällöille alennetun alv kannan mahdollisuus

arvoisa puhemies

esimerkiksi kalkkikivimateriaalin suuret käyttötarkoitus ja käyttöarvoerot eivät olisi tulleet huomioon otetuksi lainkaan korvaustasossa

en tiedä tarkoittaako edustaja ojala niemelä nyt sitä että esimerkiksi hyvämaineinen asianajotoimisto voisi toimia edunvalvojana jolloin pelkoa väärinkäytöksistä ei ehkä niin paljon olisi

ei ole myöskään näet todennäköistä että eurosta luovuttaisiin yhteisellä päätöksellä sen aiheuttamien suurten hyvinvointitappioiden vuoksi

kaivosyhtiöt olisivat käyttäneet säännöstä häikäilemättömästi hyväkseen ja maksaneet uusissa sopimuksissa nykytasoa selvästi alhaisempaa hintaa vieläpä lainmukaisena hintana ja ne olisivat myös pyrkineet alentamaan vanhojen sopimusten hintaa

edessä näyttää olevan pitkä matalan kasvun kausi

keskustelu on väsähtänyt lisätalousarvioaloitteet ensimmäistä kahdeksan kymmenen lähetetään valtiovarain valita eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kuudes kuudetta kaksituhattaneljätoista kello kolmetoista siinä työllistettäisiin satoja henkilötyövuosia

eli kun yleinen maistraatin edunvalvoja astuu kuvaan niin tietysti sitten astuvat kaikki nämä holhouslain säännökset ja ne tekevät siitä toiminnasta täysin mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa vaikka tämä maistraatin edunvalvoja olisi ihan järkeväkin henkilö

tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta on olennaista että toimivat sähköiset palvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla

arvoisa puhemies

tätä käsitystä tukevat myös tutkimustulokset

eun komission digitaalista kilpailukykyä mittaavassa raportissa suomi on listattu tietoyhteiskunnan kehittämisessä joka suhteessa edelläkävijäksi

toivoisin että edustaja ojala niemelä avaisi tätä hyvin ansiokasta aloitettaan vielä lisää tässä meille kaikille

näin ollen vanhat korvaustasot jäävät tältä osin voimaan jopa siinä tapauksessa että nimenomaista kirjallista sopimusta ei ole tehty mutta korvausta on kuitenkin tietyn todettavan perusteen mukaan jo alettu maksaa

eläkeläisten lisäksi omaisiaan hoitavat myös ansiotyössä käyvät henkilöt virka tai muilla vapailla olevat sekä työttömät henkilöt

suomen innovaatiopolitiikka on ollut onnistunutta

arvoisa puhemies

uuden säännöksen mukaan louhintakorvauksena maksetaan louhitusta ja hyödynnetystä muusta kaivosmineraalista kuin metallimalmista kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet huomioon ottaen kohtuullinen korvaus sen mukaan kuin kiinteistön omistaja ja kaivosluvan haltija sopivat

on selvää että nykyaikaisen tieto ja viestintäteknologian mahdollistamat toimintamallit lisäävät tuottavuutta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla

arvoisa puhemies

jos sopimukseen ei päästä korvauksen vahvistaa kaivosviranomainen kiinteistön omistajan tai kaivosluvan haltijan hakemuksesta

tämä ongelma myönnetään selonteossakin

perusteiden olennaisesti muuttuessa osapuolet voivat vaatia kaivosviranomaisen myös tarkistamaan olemassa olevan sopimuksen mukaisen korvauksen

lauri oinosen lakialoitetta hyvin kannatettavana ja toivon että tämä asia varsin perusteellisesti käsiteltäisiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun se nyt sinne on menossa

säännös on sinänsä tyydyttävä kunhan sitä toteutetaan niin että kaivosviranomainen ei päätöksissään suosi kaivosoikeuden haltijaa

näinkin on joskus tässä maassa käynyt

tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta hyötyvät julkisen sektorin lisäksi myös kansalaiset jotka tietojärjestelmien yhteensovittamisen myötä saavat joustavampaa ja parempaa palvelua

minusta se näkökohta että olisi tätä päivystysasetuksen voimaantuloa pitänyt lykätä ja koko asia lykätä sinne sosiaali ja terveydenhuollon suuren uudistuksen yhteyteen on hyvin perusteltu

kiinteistöverotusta on viime vuosina nostettu eri keinoin kuten eri kiinteistöveroprosentteja korottamalla nostamalla rakennusten ja maapohjan arvostamisperusteita ja pienentämällä vanhojen asuinrakennusten ikäalennuksia

en oikein usko että näitten pienten sairaaloiden synnytysosastojen lopettamisesta nyt sanottavia säästöjä missään syntyy ja se nyt on ainakin selvää että matkasynnytysten määrä tulee kasvamaan näitten muutosten seurauksena jos tämä vuoden alusta nyt sitten voimaan tulee niin kuin päätetty on

uudistamalla sosiaali ja ter veydenhuollon tietojenhallintaa pystytään saavuttamaan merkittäviä etuja niin sosiaali ja terveydenhuollon toimijoille kuin sosiaali ja terveyspalveluja käyttäville kansalaisille

varmasti tämä on tämmöinen alueellinen asia ja varmasti pohjois suomen harvaan asutuilla seuduilla enemmän ongelmia aiheuttava asia mutta kyllä esimerkiksi varsinais suomessa salon alueella on tunnettu suurta huolta synnytyssairaalan lopettamisesta ja siellä on myös toimittu hyvin aktiivisesti tämän kansalaisaloitteen nimien keräämiseksi

arvoisa puhemies

panostamalla sähköisten reseptien sähköisten potilaskertomusten sekä sähköisen potilasarkiston kehittämiseen pystytään luomaan nykyistä toimivampi sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuus potilaan näkökulmasta

mutta perustelu ei tällä kertaa olekaan puhtaasti normaali kuntien verotulojen kasvattaminen vaan hallitus kertoo esityksessään täysin avoimesti että kiinteistöveron tuoton kasvu otetaan vähennyksenä huomioon valtionosuusperusteissa

en ole tällä alueella mikään erityinen asiantuntija kun minulla ei ole terveydenhuollon koulutusta yksi paikallaolo tässä tapahtumassa kyllä on taustalla

arvoisa puhemies

tässä asiassa varmaan voidaan esittää viisaita näkökohtia suuntaan ja toiseen mutta minusta joka tapauksessa tämä päivystysasetuksen näin pikainen voimaantulo ja asioitten muuttaminen tässä tahdissa on hätiköity ratkaisu

arvoisa puhemies

suomen osuus koko itämeren kuormituksesta ei kuitenkaan ole merkittävä verrattuna esimerkiksi suurimman kuormittajan puolan ravinnepäästöihin

valtionosuusleikkaus on ajateltu kohdennettavaksi alarajojen korotusten osalta lisätuottoa saaviin kuntiin jotka ovat siis jo etukäteen tiedossa

jos puolasta ja venäjän puolelta pietarista tulevia ravinnepäästöjä saataisiin vähennetyksi se parantaisi huomattavasti suomenlahden ja saaristomeren tilaa

asiointitiliin voivat liittää palvelujaan kaikki julkishallinnon toimijat eli valtio kunnat ja kansaneläkelaitos

yhdyskuntajätevesien käsittelyä tehostamalla itämeren ravinnekuormitusta pystytään nopeasti ja kustannustehokkaasti vähentämään

tällaisen sähköisen asiointipalvelun käyttöönottaminen on tervetullut uudistus ja kunhan asiointitili saadaan kattavasti käyttöön se tulee kansalaisen näkökulmasta huomattavasti joustavoittamaan viranomaisten kanssa asioimista

yhdyskuntajätevesien ohella maatalous tuottaa merkittävän osan itämeren ravinnekuormasta vaikkakin suomen maatalouden osuus koko itämeren ravinnekuormituksesta on vain parisen prosenttia

edustaja katajalle toteaisin jos se on hänelle epäselvää että keskusta on kyllä yrittäjäpuolue mitä suurimmassa määrin

vaikka valtionosuuksia koskevat kysymykset kuuluvat eduskunnan hallintovaliokunnan toimialaan keskusta ei ole voinut hyväksyä sellaista periaatetta että kuntien valtionosuuksien leikkauksiin kohdistetaan uusia leikkauksia sitä kautta että kunnat pakotetaan korottamaan kiinteistöveroa

verotus on tietysti yksi tekijä joka vaikuttaa yrittäjyyttä innostavasti mutta sitten tietysti kaikkein ratkaisevimpia ovat yritysten kilpailukyky tutkimuksen ja tuotekehityksen mahdollistamat innovaatiot ja yritysten markkinointi

kyllähän tämä yhteisöveron alentaminen jollain epämääräisellä tavalla tietysti vaikuttaa yritysten ja tuotannon sijoittumiseen suomeen ja yritysten ja tuotannon pysymiseen suomessa koska se mahdollistaa suuremman voitonjaon

vaikka sähköisten palvelujen lisääntyminen on ehdottomasti hyvä ja kannatettava asia palvelut tulee jatkossakin saada myös niin sanotusti paikan päällä

tämä edellyttää uusien keinojen käyttöönottamista vesien suojelemiseksi

ehkä keskustan osalta voin korvata tässä hyvin muistelukykyistä varapuhemies pekkarista jonka huulet nyt ovat sinetöidyt kun hän hoitaa eduskunnan puhemiehen vaativaa tehtävää

onneksi yritykset yleensä jakavat vain hiukan yli puolet voitostaan ja loppu käytetään yritysten kehittämiseen

maataloudelle asetettujen vesiensuojelua edistävien ohjauskeinojen tulee olla sellaisia että ne kannustavat viljelijää valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisen tuotantotavan

no tässähän on tämä ilmeisesti valtiovarainministeri urpilaiselta tullut hänelle hyvin rakas hokema mutta edustaja paaterokin toteaa että täysin verovapaita osinkoja ei enää ole

maatalouden vesiensuojeluasiantuntijaryhmän mukaan ympäristötukea tulee kehittää siten että ympäristötuesta vähitellen saadaan nykyistäkin enemmän tehoa ja näkyvää tulosta

mutta tähän samaan hengenvetoon kyllä täytyy sanoa että jos on vähintään miljoonan euron nettovarallisuus listaamattoman osakeyhtiön osakkaalla niin hänellä on nyt mahdollisuus saada paljon aikaisempaa suurempi verovapaa osinko

pudotettiin verokantoja ja vähennettiin sitten vastaavasti varausmahdollisuuksia koska ne kävivät itse asiassa aika tarpeettomiksi siinä tilanteessa

helcomin suositusten toimeenpanoon on kuitenkin liittynyt ongelmia useissa itämeren rantavaltioissa sillä hyödyt itämeren suojelemisesta eivät jakaudu tasaisesti

itämeren suojelemiseksi tehtyjä investointeja on tähän saakka tarkasteltu vain kansallisista näkökulmista mikä on johtanut suojelutoimien tehottomuuteen

totopelien tuotoilla ylläpidetään kilpailutoimintaa ratojen toimintaa sekä hevoskasvatukseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa suomessa

öljynkuljetukset ovat lisääntyneet merkittävästi suomenlahdella mikä merkitsee samalla myös ympäristöriskin kasvua sillä suomenlahti on öljy ja kemikaalionnettomuuksien kannalta itämeren herkimpiä alueita

globaalin talouskehityksen myötä riippuvuus ruuantuotantoon liittyvistä ulkoisista tekijöistä kuten maailmankaupasta ja tuontienergiasta on kasvanut mikä on osaltaan kasvattanut ruuantuotannon omavaraisuuden merkitystä

pääomatulojen verothan nousivat tämän uudistuksen seurauksena